kuntien välillä on isoja eroja ja näin ollen ei voida koskaan aliarvioida kuntarakenne ja palvelurakennemuutoksen tarpeellisuutta

siihen äänestysprosenttiin vaikuttavat toki muutkin sosioekonomiset syyt mutta se on kiistatonta että se vaikuttaa kansalaisten valintoihin

kysyjä on oikeassa siinä että kaikkia oikeusministeriön toiveita ei niin kuin yleensä kaikille ministeriöille käy tälläkään kertaa voitu toteuttaa

kerrottakoon tässä yhteydessä että hallituksen nyt kumottu esitys oli hyvin samanlainen kuin muiden pohjoismaiden lakien pohjalta muodostunut käytäntö ja muissa pohjoismaissa tätä perustuslaillista ongelmaa ei ole havaittu

niin kuin teille kerroin siellä rakennelma sen perustelut ja koko kuvio on tehty niin että kansanedustajan kuuluu tietää ja pystyä huolehtimaan siitä että hän tietää mitä lahjoituksia kampanjaan on tullut jotta hän allekirjoituksellaan pystyy sen todistamaan

lakivaliokunta on käsittääkseni jo saanut valmiiksi tai ainakin on ihan loppusuoralla hallituksen esityksen hyväksyvän mietinnön siitä että tämmöinen oikaisumahdollisuus hallintopäätöksissä tulee hyvin laajasti käyttöön

mitä nyt sitten tästä eteenpäin

silloin jo tiedettiin että tähän sisältyy riski lepäämään jättämisen yhteydessä että tämä seuraava hallitus ei sitä suostu myöntämään

arhinmäellekin tiedoksi sekä harmaan talouden vastaisen toiminnan yhteistyöverkosto että oikeusministeriö ja valtakunnan syyttäjä tekivät koko hallitukselle puoliväliriiheen tämän rakennusalan käännetyn arvonlisäveroesityksen ei vasemmisto ja koko hallitus hyväksyi sen siellä puolivälin riihessä ja se meni läpi

sen sijaan tasavallan presidentin vaalien osalta tällaista rakennelmaa lain perusteluista ja muista ei ole

samalla pitää sitoutua huolehtimaan toimintaohjelman koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat lisäresurssit aivan niin kuin ulkoasiainvaliokunta sanoo

sen jälkeen kun tämä uusi laki on hyväksytty jokaisen asianomaisen ministeriön täytyy nopeasti niin sanotusti laukaista tämä laki eli ottaa omiin lakeihinsa viittauspykälä tähän uuteen hallintomenettelyyn jolla oikaisumahdollisuus hallinnossa tulee toivottavasti pääsäännöksi niin että kansalaiset saavat nykyistä paljon nopeammin lopullisen päätöksen ja pääsevät oikeuksiinsa kun he vetoavat oikaisulla jo suoraan siihen päätökseen alunperin tekemä viranomaiset vielä yksi päätöksen alun perin tekemään viranomaiseen

siirtyvien määrärahojen osuudet tuomioistuinmomentilla ja rangaistusten täytäntöönpanon momentilla ovat tiukasta taloudenpidosta huolimatta talousarvion toimintamenomomenteista kaikkein alhaisimmat toistan

se järjestelmä joka nyt siis raukeaa se ehdotus olisi kansalaisten kannalta tuonut aivan tasavertaiset mahdollisuudet

me mietimme voisiko ratkaisu löytyä siitä että kuluttajansuojalainsäädännön tyyppisesti säänneltäisiin pysäköintipaikkojen tilapäisestä vuokrasopimuksesta

kun on myös niin että ehdokas itse ei kampanjaa rakenna vaan ehdokas kiertää ja menee minne käsketään niin saattaa olla että tämän tukiyhdistyksen ja puolueen suhde tosiasiassa on aivan etäinen toisin kuin kansanedustajavaaleissa se koko rakennelma on niin että edustaja asettuessaan ehdolle tietää että hänen kuuluu vaalien jälkeen voida tehdä se ilmoitus

no verojäämistä en ajanpuutteen vuoksi sano tässä yhteydessä mitään muuta kuin että näin laman osalta on selvää että verojäämät konkurssien myötä ovat pahasti kasvussa

lautamiesuudistuksen ansiosta on tänä vuonna ja ensi vuonna voitu kohdentaa syntyneitä säästöjä ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien tilanteen helpottamiseen

nyt kun eduskunnassa on nämä kaksi lakia samaan aikaan käsittelyssä saamelaislaki jossa on tämä saamelaismääritelmä ja tämä laki niin kysymykseni kuuluu teidän hahmotelmastanne näiden asioiden kontrollointiin siinä tilanteessa jos eduskunta päätyy kuitenkin saamelaismääritelmässä hieman toisenlaiseen esitykseen kuin hallituksen esitys

asia on vaikea eikä lainvalmistelua voida viedä loppuun ainakaan ennen kuin olemme muun muassa kaikkien niiden asiantuntijoiden kanssa joihin nojaten perustuslakivaliokunta on nyt päätöksensä tehnyt testanneet sitten onko tämmöinen vaihtoehto mahdollinen koska lausuntokierros hallituksen aikaisemmasta nyt kaatuneesta esityksestä oli poikkeuksellisen positiivinen ja koska muissa pohjoismaissa vastaavia ongelmia ei ole

se nimenomaan on kiellettyä

on kiva kuulla että olette ollut luomassa painetta koska en kertaakaan sitä teidän taholtanne saanut mutta merkittävästi sain kyllä näiltä ammattilaisilta

yhdestä lähteestä kaikki ilmoitukset pitää ilmoittaa ja silloin jos toimii niin kuin edustaja niikko täällä kuvaili jonkun toimineen en tiedä tarkoittiko hän itseään vai ketä muuta niin silloin on toimittu yksiselitteisesti väärin

henkilöstön aseman kannalta on myös tärkeää että pitkään määräaikaisena hoidettuja tuomarin ja muita tehtäviä voidaan käräjäoikeuksissa merkittävässä määrin vakinaistaa

arvoisa puhemies

toimintaohjelman laadinnassa olisi tietenkin luontevaa kiinnittää erityistä huomiota niiden osa alueiden toteutumiseen jotka on nostettu esiin myös valiokuntien lausunnoissa ja uavssa

verojäämissä on kysymys paitsi harmaasta taloudesta veronkierrosta ehkä myös vielä hiukan tehottomasta veronperinnästä ja kannosta kuin myös valitettavasti sitten ihan rehellisesti siitä että osa yrityksistä kaatuu kykenemättä maksamaan niille asetettuja veroja

ja jo tämän puheenvuoron takia pidän erittäin tärkeänä vielä sitä tarkennusta minkä tarkastusvaliokunta lisäsi että kaikkien pitää säilyttää sen kampanjan dokumentit pitää jonkin sortin kirjanpitoa ja säilyttää ne että silloin kun tarkastusvirasto käyttää jo nyt olemassa olevaa oikeuttaan tarkistaa vaatia lisätietoja voidaan palata näihin dokumentteihin ja silloin tämänkaltainen pilkkominenkin voidaan purkaa

lisää liikkumavaraa pyritään luomaan niillä melkein kaikilla toiminta aloja koskevilla laajoilla rakenneuudistuksilla jotka ovat toimeenpanovaiheessa kuten syyttäjien ja ulosoton paikallisorganisaation uudistus tai jotka toteutetaan ensi vuonna kuten käräjäoikeusuudistus

minkälaisia kuulemisprosesseja se vaatii silloin sen suhteen että muun muassa saamelaiskäräjien mielipide tulee huomioon otetuksi sitten tässä ilo sopimusasiassa jos eduskunta todellakin tässä toisessa laissa joka on kotimaista lainsäädäntöä päätyy joihinkin tarkistuksiin

semmoista tilannetta jossa jo viime vaaleihin olisimme saaneet oikeudenmukaisemman järjestelmän ei politiikassa ole missään vaiheessa tullut esiin

syyttäjien oma arvio on että kun tämä käännetty arvonlisävero täällä eduskunnassa tulee hyväksytyksi niin talousrikossyyttäjien työtä vapautuu sinne jonoon mistä aivan oikein puhuitte

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on tämän esityksen läpimenon jälkeen lähempänä kuin tänä päivänä ja kaiken lisäksi se suoraan sanottakoon tämän esityksen hyväksymisen jälkeen on päivänselvää ja vielä räikeämpää se eriarvoisuus joka jää nyt korjaamatta ja uskon että se tulee sen jälkeen korjattua seuraavassa vaiheessa koska kansalaisten eriarvoisuus esimerkiksi satakunnan suhteen jää vielä selvemmäksi ja räikeämmäksi kun nämä nyt merkittävät askeleet otetaan joten seuraavakin askel on pakko ottaa mahdollisimman pian

riski on että siellä karsitaan nimenomaan tästä ennalta ehkäisevästä hoidosta ja ennalta ehkäisevistä palveluista lastenkin kohdalla koska jäljet on aina hoidettava

seuraavan selonteon ajoittaminen vaalikauden lopulle jolloin siitä voitaisiin arvioida toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamista kuulostaa niin ikään viisaalta ajatukselta

onneksi kokoomuksen ministeriryhmä on päätynyt aivan toisenlaiseen lopputulemaan

puolueet tällä hetkellä anteeksi herra puhemies ajan ylityksestä lähtevät vaalien mukaan vastaamaan siitä omasta toiminnastaan ja puolueet olivat kaikki kuullut puolueet yksimielisiä siitä että tältä osin on vasta tässä vaiheessa havaittu ongelma jota ei silloin kun siellä on toimivalta tarkastaa ja uhkasakko antaa voida ratkaista edustaja zyskowiczin saivartelun avulla

nämä esitetyt vasta argumentit on hallituksen sisällä moneen kertaan käyty läpi ja niihin on kaikkiin kyllä löydettävissä nimenomaan tietoyhteiskunnan kansalaisten vapaan valinnan ja nuorison toiveiden mukainen ratkaisu joka on nimenomaan hallituksen esityksen mukainen ratkaisu

mutta arvoisa puhemies jotta edustaja anttilakin kerkeäisi vielä puhua niin kertaan vielä senaatti kiinteistöistä ikään kuin sisäänajoksi että tarkastusvaliokunta esittää että eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii siitä että valtion toimitilapalveluiden toteuttamisessa siis senaatti kiinteistöjen toiminnassa otetaan aiempaa paremmin huomioon virastojen ja laitosten toimitilatarpeet ja erityisesti toimitilojen muutostarpeet ja että tyhjiksi jääneisiin toimistoihin hankitaan mahdollisimman pian uudet käyttäjät

kun aloitin tässä tehtävässä oli paljon epäilyjä siitä etten kuuna päivänä saa läpi niin radikaalia uudistusta kuin käräjäoikeusuudistus ja nyt se on sitten selvää

sen takia tässä yritetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa testata edellistä kertaa paremmin nyt kun tiedämme mitä perustuslakivaliokunta suomessa on sanonut mikä on se ulospääsytie

kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta ja sen tuomasta lisäarvosta suhteessa nykyisiin kansallisiin perus ja ihmisoikeusrakenteisiin voin todeta että oikeusministeriön hanke aiotaan viedä ripeästi eteenpäin

eivät yksinkertaisilla keinoilla nämä suuret rakenteelliset haasteet oikene

jos joku järjestö on sitä mieltä kuten edustaja äsken kuvaili että heidän toiminnassaan tämä offline ei toimi niin silloin he vapaina täysivaltaisina suomen kansalaisina sen järjestön päättäjinä pitävät sääntönsä nykyisellään ja kukaan ei pakota heitä silloin sallimaan offline osallistumista

mutta korkeimman oikeuden ratkaisun ja perustuslakivaliokunnan päätöksen yhteensovittamisessa ei tällä hetkellä ole semmoista vastausta jonka oikeusministeri saa lain mukaan antaa koska riippumattomat tuomioistuimet tekevät riippumatonta työtä ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei kerrota mitään suoranaista siitä millä tavalla tästä eteenpäin elle

sitä tikulla silmään joka vanhoja ja sen takia jos luoja niin suo että joskus olen niin vanha että muistelen niin säästettäköön siihen tilanteeseen tämä lainmuutoksen eri prosessien tarkempi muistelu

niin kuin totesin niin me olemme tämän suhdannetaantuman vakavan sellaisen jälkeen pysyvästi sellaisessa tilanteessa että tulot eivät sen paremmin kunnissa kuin valtiollakaan kasva yhtä ripeästi kuin mihin olemme tottuneet

hallituksen esitys tarvittavine lainsäädäntömuutoksineen pyritään antamaan jo tämän kevätistuntokauden aikana ja tämän uskallan nyt vielä varmemmin sanoa koska ulkoasiainvaliokunnan palaute oli niin puoltavaa ja positiivista

arvoisa puhemies

mutta sitä en voi ymmärtää en varsinkaan salin oikealta laidalta esitettynä miksi tämä pitäisi kieltää niiltä järjestöiltä jotka taas katsovat että heidän toimintaansa tämä sopii heidän toimintansa paranee jäsenet voivat nopeammin paremmin omaan elämänrytmiinsä sopivalla tavalla osallistua esimerkiksi urheiluseuran kuoron tai jonkun harrastustoiminnan päätöksentekoon offline ja online

siihen nähden kuinka suuria siirtymiä on ollut pakko tehdä työllisyydenhoitoon kuinka tämä hallitus viisaasti valmistautuu edessä olevaan ikääntymiseen ja myös siihen tosiasiaan että tämän laman velat on maksettava näiden haasteiden keskelläkin hallituksessa on ollut ymmärtämystä oikeusministeriön ja oikeusvaltion ylläpitämisen huolia kohtaan

arvoisa herra puhemies

alkuperäinen edustaja sipilän kysymys koski tätä valtiontalouden tarkastusviraston tärkeätä raporttia ja siellä se rakenneuudistusten perään kysely nousee esille

muutamaan kysymykseen vastaus

siitä huolimatta vielä jatkuu yhä aika iso asteiden jo haasteita riittää ja varsinkin tämä siirtyvien määrärahojen niukkuus on yhä huolenamme

minkä takia kansalaisten vapautta ja omaa kykyä arvioida kuuluisi rajoittaa tällaisessa asiassa kun sitä ei rajoiteta tässä yhteiskunnassa missään muussakaan asiassa

tarkastusvaliokunnan raportti viime perjantaina ja tämän viikon tiistaina on näiden rakenteellisten uudistusten kohdalta nostanut esiin erityisesti sen että kun rakenteita uudistetaan oikein niin lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy pystytään hoitamaan olemassa olevilla verorahoilla

mutta mitä sitten asiantuntijakuulemisessa tuli esiin niin tuli esiin muun muassa se että meillä on ollut koko ajan neuvottelukunta joka on itsekin asettanut jo monta monta vuotta itselleen tavoitteeksi saada kokonaisemman kuvan ja parantaa näitä tunnettuja ongelmia

tältä osin uskon että myös tämän demokratianäkökulman puolesta kaikki yhtyvät siihen että kansalaisten mutta myös puolueiden pitää saada tietää riittävän ajoissa missä järjestelmässä vaalit tehdään

kiireisenä pienten lasten äitinä olen suorastaan järkyttynyt ajatuksesta että silloin kun yhdistys haluaisi sallia etä äänestämisen se ei olisi sallittua vaan olisi löydettävä se tunti aikaa juuri silloin kun se kokous on

kun sote uudistus tehdään oikealla tavalla ja yhdistetään sosiaali ja terveyspalvelut ministeri huovisen erittäin hyvin tuntemilla malleilla olisin toivonut että ministeri huovinen jo nyt kertoisi tästä seuraavasta vaiheesta tätä rakenteellista sote uudistusta ja meidän kestävyysvajetta

tarkastuksessa näkyy myös selvästi laajemmin se että tästä kokonaisuudesta on hyvin vaikea eduskunnan saada tietoa

tämä ei ole perusteltu ajatus enkä usko että siihen valiokuntakuulemisessakaan löytyy lopulta kun

arvoisa herra puhemies

tämä on yhteinen harrastus tämä tulee jatkumaan vielä monta vaalikautta ja toivoisin että kuulisimme mitä ministeri huovinen ajattelee näistä sisällöllisistä rakenteellisista uudistuksista että rahat riittävät pelastamaan lapset ja nuoret

tilanne oli nyt

ehkä tärkein omaan toimialaani liittyvä laki on perustuslaki ja kun se äsken mainittiin niin muistutettakoon nyt että paitsi että siellä turvataan meidän kaikkien henki ja koskemattomuus niin myös velvoitetaan meistä jokainen ylisukupolviseen vastuuseen säilyttää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja säästää tämä maailma aina seuraaville ja sitä seuraavillekin sukupolville

keskeytettyään sitä jatketaan ensi tiistain

ja vielä tänä keväänä pääsette keskustelemaan tästä kokonaisuudesta tarkastusvaliokunnan erillisen mietinnön nojalta koskien lasten ja nuorten syrjäytymisen vastaisten toimien tehokkuutta tai valitettavasti myös tehottomuutta

lehden keskustelua vain yhtenä päivänä stx kolmas asia on esillä

keskusta ja is vetistävä

suomen perustuslaki on itse asiassa maailmankuulu siitä että se on yksi ensimmäisistä jossa myös tämä velvollisuus ja vastuu on kirjattu

ey keskustelua vankisti toiveita synny jos asia kuin mestaruus tuli ehdottaa että se levittäisi hallintovaliokunta oli kyllä tässä on paljon kun hän nousi

täällä monet puhuivat viisaita juuri cites sopimuksesta ja ehkä eniten kommentoisin ed

lainvalmistelun taso on puhuttanut eduskuntaa jo monta vaalikautta

meillä on tällä vaalikaudella paitsi tämä uudistus niin jo muun muassa ed

jos katsotaan mikä se tilanne on ollut eri vaalikausina niin nyt on kuitenkin merkittäviä prosesseja jotka todennäköisesti johtavat siihen että seuraava hallitus tulee määrittelemään erikseen semmoisen tarkastustoiminnan joka on nykyistäkin tehokkaampaa ja sitä oikeusministeriö ajaa

arvoisa puhemies

karpelan mainitsemat rikoslain pykälämuutokset koskien eläinsuojelurikoksien törkeää muotoa ja kerrottakoon jo nyt kaikille kysyjille että ne ovat ihan viimeistelyä vailla

ministeri gustafsson kaikki kunnia edeltäjälleni edustaja ahteelle mutta kyllä tämä on nykyisen tarkastusvaliokunnan täysin omasta aloitteesta lähtenyt asia

kesällä kun olen kyseisen valiokunnan puheenjohtaja kävin neuvosten kanssa läpi asioita joita pitää selvittää ja siinä esiselvityksessä jota kesällä jo teimme teidän hallinnonalaltanne kävi ilmi sellainen asia joka on erittäin vakava ja joka ei ole vielä tullut esiin

arvoisa herra puhemies

hallitus puolivälintarkastelussaan julkisessa asiakirjassaan myös toi hyvin selväksi sen koko politiikan eli ei ole kysymys vaan ylivelkaantuneista yrittäjistä vaan myös ylivelkaantuneista yksityishenkilöistä ja molempien osalta tarvitaan sekä velkaneuvonnan parantamista yleistä tiedotuksen parantamista että sitten mahdollisuutta päästä jaloilleen ja aloittaa uudelleen

on selvää mitä kotuskin kotimaisten kielen tutkimuskeskus tänään on sanonut siitä että kielenhuollossa on parantamista ja että myös riittävän varhaisessa vaiheessa katsotaan se että lait ovat ymmärrettäviä ja avautuvat kansalaisille riittävällä tavalla

olisi todella arvokasta jos sekä ympäristö että talousvaliokunta käsittelisivät tuulivoima asiaa koska ilmassa on selvästi todella paljon vanhoja tietoja hurjan vanhoja tietoja esimerkiksi väite siitä että suomessa tuulisi merkittävästi vähemmän kuin monissa maissa joissa tuulivoimaa käytetään

arvoisa herra puhemies

mutta siis kaikkien näiden lakien yhteydessä on noussut esille se ja tämä siihen ed

salolaisen tärkeään havaintoon vastauksena että koulutuksen puute on ilmeistä siltä osin kun ympäristörikoslainsäädäntö muuttuu

viime vaalikaudella ministeri pekkarisen johdolla tehty tuuliatlas kertoo aivan toisenlaisia faktoja suomesta ja tuulesta ja meillä valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa väitellyt tohtori holttinen voi hyvin asiantuntijana tulla kertomaan säätövoima ja tuulivoima asiasta myös ja varsinkin siitä kuinka pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla säätövoiman ja tuulivoiman merkittävä lisääminen eivät ole toisiaan poissulkevia päinvastoin toisiaan merkittävästi tukevia ratkaisuita

on myös hyvin tärkeätä että viime vaalikauden noin puolessavälissä uudistettiin yrityssaneerauslakia niin että laki on nykyistä toimivampi mutta se edellyttää sitä että yritys hakeutuu yritysjärjestelyn piiriin välittömästi ongelmien esiinnyttyä eikä vasta liian myöhäisessä vaiheessa

ja täytyy sanoa että se tila jossa perin tämän paremman säätelyn prosessin ei ollut erityisen hyvä että kyllä tässä on neljä vuotta saa

tämä jos mikä kertoo että koulutus alalla on todellakin pielessä ja kysynkin teiltä mitä aiotte tehdä sen suhteen että rakennusalan eri koulutuksissa olisi edes perusmoduuli sisäilmasta kosteusvaurioiden korjaamisesta

mitä tulee taas tähän yksittäiseen oikeudenkäyntiin suomessa niin eu maista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat päätyneet samaan tilanteeseen sen takia että yk on erityistuomioistuimen osalta päättänyt ajaa sen alas ja juttua ei voitu siirtää ruandan erikoistuomioistuimeen

eläinsuojelupuolella tämä havainto on aivan sama

cites puolella se mikä on laitonta ja mikä on suorastaan elämää maailmalla tuhoavaa laitonta tuontia näitten harvinaisten kasvien ja eläinten osalta on myös koulutus aivan keskeinen

jotta tämä tiedotus nykyisen lain toimivuudesta mutta myös välttämättömyydestä hakeutua sen piiriin heti leviää koko yrityskenttään tältä osinkin hallitus ryhtyy aktiivisempiin toimiin tiedottamisessa mutta myös lainsäädäntöä ollaan muuttamassa

niin kuin lähetekeskustelussa ja myös valiokunnan puheenjohtaja koskisen puheenvuorossa kävi ilmi tämä korjaa selvästi nykyisen järjestelmän osia siltä osin että tämän jälkeen järjestelmä paremmin idän osalta siellä olevien suomen kansalaisten osalta täyttää kriteerit yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta mutta se ei korjaa koko järjestelmää

olisi helppo yhtyä edustajien koskinen ja salolainen puheenvuoroihin

tämä on täysin koordinoimatta rakennusalalla voi saada loppututkinnon ilman että olet näiden kysymysten kanssa joutunut kunnolla ollenkaan tekemisiin

on olemassa yksi maa kymmenestä jossa on samanlaisia tapauksia joka ei ole toistaiseksi aloittanut omassa maassaan oikeudenkäyntiä ja se on ruotsi

tässäkin nähdään yksi esimerkki siitä miksi tarkastusvaliokunnan näkökulmasta olisi tärkeää että substanssivaliokunnat perehtyisivät näihin asioihin ja antaisivat meille evästystä

kiitoksia vielä pankkivaltuutetuille siitä että he ovat erinomaisesti ottaneet vaarin paitsi niin kuin täällä edustaja matikainen kallström kertoi viime vuodesta niin myös laajemmin talousvaliokunnassa tarkastusvaliokunnassa valtiovarainvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa esitetyt huolet siitä miten suomen pankin kautta viime kädessä kuitenkin tälle koko valtiokonsernille eli suomalaisille veronmaksajille syntyy riskejä ja vastuita

tämä varsinainen kysymys on ratkaistu perustuslain muutoksella joka tuli jo tällä vaalikaudella hyväksytyksi ja presidentillä on jatkossakin suomessa hyvin merkittävä rooli

mutta jos pitää valita se korjataanko järjestelmää merkittävältä osin vai jätetäänkö kokonaan korjaamatta niin mielestäni valinta on aika yksinkertainen

tässä laissahan kaikissa näissä tilanteissa joita toivottavasti koskaan emme joudu kokemaan mutta jos tämmöinen valmiuslakitilanne tulee eduskunta on se taho joka aina viime kädessä päättää voidaanko näitä valtuuksia ottaa

toisin sanoen edustaja zyskowicz ei ole olemassa yhtään euroopan maata jossa lopputulos olisi poikennut suomessa tehdyssä päätöksestä

kysyisinkin ministeriltä

mitä hallitus aikoo tehdä että alkoholia käyttävät odottavat äidit saavat tarvittavaa hoitoa jottei lapsi kantaisi alkoholin käytön aiheuttamaa fas syndroomaa lopun ikäänsä

räsäsen on otettu käyttöön myös lapsiin kohdistuvassa väkivallassa samalla tavalla ja silloin se on tehokkaampaa koulutusta ja alan eri toimijat myös koulutuksen yhteydessä voivat saman tien kouluttaa toinen toisiaan koska se on osoittautunut tärkeäksi

tämän uudistuksen jälkeen meillä on entistä useampi kansalainen jolla on samat oikeudet muiden kanssa ja selvästi vähemmän niitä kansalaisia joita selvästikin vieläkin järjestelmä kohtelee epäoikeudenmukaisesti

sen päätöksen mahdollisimman nopea ja ammattimainen valmistelu eduskunnan päätettäväksi on kaikista oleellisinta tässä tilanteessa